kuka on väittänyt että valtio valitsisi voittajat

arvoisa puhemies että se välitti sipilä alkaa pikkuhiljaa selvitäyttää ja vitsiä skiittivät välillä että tutkimuskaavassa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja pistävänsä

arvoisa rouva puhemies

siinä menossa meitä kaikkia eli koko maassa pidetä mukana ei koulutukseen ei toimeentulon eikä palveluiden muka lukeliikkuminen näkökulmasta demarit päättävät pääministeri sipilä mitä tuli

kysynkin teiltä arvoisa valtiovarainministeri

tämän ministerityöryhmän työn sisältöön kuuluvat digitalisointikokeilut normien purkaminen ja parempi johtaminen ja tämä on ehkä kaikkein poikkihallinnollisin näistä meidän kärkihankkeistamme ja tavoitteistamme

normeja puretaan sen takia että vapautetaan opettajat opettamaan ja viljelijät viljelemään

miten näitä rahoja siellä oulussa saa käyttää

me olemme esittäneet myöskin yrittäjävähennystä koska nyt kun osakeyhtiöiden verotusta on laskettu ja pääomaverotusta kiristetty niin henkilöyrittäjien nimenomaan yksittäisten yrittäjien tai yksin yrittävien verotus on kiristynyt

arvoisa puhemies

sitä en ymmärrä miten se murskasi myy vain yhteiskunta että niillä reiteillä joissa veera lopettaa liikennöinnin tulisi yksityinen toimija tai siihen että

tämä on oikeastaan tämmöinen koko hallitustyötä leimaava piirre että nyt yritetään katsoa enemmän poikkihallinnollisesti myöskin tämän kollegiaalisen työtavan myötä

sukupolvenvaihdoksia on vaikeutettu

sukupolvenvaihdokset ovat kallistuneet merkittävästi tämän hallituksen aikana

en ymmärrä miten se murskasi myy vain yhteiskunta pitäisi sitä

edustaja lindtman ja edustaja rinne kysyitte miten oppositio tulee mukaan ja tuleeko parlamentaarinen valmistelu

isi

halu esimerkkiä siitä kun on kilpailulle vapautettu esimies liikenteen pullatavaraliikenteen puola seitkytluvulla nykyään liikennöity ja nyt ollaan tilanteessa jossa tuotteet rakentamassa tarjouskokonaisuutta jossa nämä syrjäseutujen kannattamattomat reitit linkitetään taas nousi silti leipiin ja sitä kautta he tulevat

nyt tämä keskustelu on ajateltu tähän tämmöiseksi tavoite ja lähetekeskusteluksi ja tämän perusteella nyt sitten lähdemme perkaamaan säädöksiä ja miettimään sitä tapaa millä tämä sitten viedään läpi ja millä tavalla tehdään yhteistyötä opposition kanssa

yhtä edustaja bernerin näkisin

arvoisa puhemies

autoliikennettä on vapautettu kilpailulle on saatu useampia toimijoita on saatu useampia reittejä on saatu halvempia hintoja ja parempaa

tämä on ehdottomasti meidän yhteinen asiamme

on myöskin alemman tason säätelyä jota päästään purkamaan jo nopeastikin ja helpottamaan sitä

tästä on kysymys silloin kun kilpailua vapautetaan juridisesti se tarkoittaa sitä että silloin asiakas voi lähtökohtana ja asiakasta palvellaan lian peittämään huolehtia siitä että suomalainen asiakas saa parhaan mahdollisen palvelun ja saavutettavuuden koko suomessa sitä lukee kilpailun avaaminen mutta ilman muuta myöskin selvää että sen rinnalla on huolehdittava siitä että yhteiskunta huolehtii mistä alueista jonne ei markkinaehtoinen kilpailu ulottuu vain näe sitä mielekkäänä ja se tarkoittaa sitä että kukaan sitä kuviota meidän täytyy katsoa kokonaisuutena ja siitä joita parhaillaan teemme jää vielä edusti eri

mutta tämä viime kauden parlamentaarinen työ on tässä pohjana

sitten edustaja henriksson kysyit tästä eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevien tarveharkinnan poistamisesta

me olemme tässä asiassa päässeet vähän eteenpäin

arvoisa puhemies

kun puhutaan yritysten sukupolvenvaihdoksesta me esitimme veroneutraalia kustannusneutraalia vaihtoehtoa siinä eli että se korvattaisiin toisilla veroilla

asiantuntijoiden osalta nyt otetaan tämmöisiä yrityskohtaisia käytäntöjä puretaan siellä byrokratiaa ja normeja sen osalta

vaikka sitra on onnistunut siinä kohtuullisen hyvin kannustaisin ottamaan vielä voimakkaammin kantaa siihen millaisia muutoksia yhteiskuntamme tarvitsee säilyäkseen hyvinvointivaltiona

kantaa tulisi ottaa juuri sellaisiin asioihin mitkä uhkaavat olla yhteiskunnan tabuja asioita joista ei voi keskustella ilman tyrmätyksi tulemista

edustaja wallin teitte poikkihallinnollisia esimerkkejä

me esitimme vaihtoehdoksi että perutaan oppivelvollisuusiän nostamispäätös ja perutaan kotihoidon tuen kiintiöittämisen päätös

liikenne ja vuoro

hallinnon hajauttaminen lähemmäksi ihmisiä on mielestäni tärkeä osa myöskin byrokratian purkamista

suomalainen edunvalvonta on yllättävän voimakasta ja estää mielestäni välttämättömien muutosten tekemistä

ne siisti liperin ja tätä liikennettä on edellinen hallitus ja enää lakkauttanut nimenomaan ostoliikennettä

nämä ovat julkisen talouden näkökulmasta suurin piirtein yhtä suuri erä yhteensä kuin tämä lapsilisien leikkaaminen on

toivoisin avointa keskustelua myös kipukohdista sillä muutoin emme pysty ratkaisemaan ongelmia yhdessä

markkinaehtoinen liikenne on sitten kyllä löytänyt sen paikan ja lähtenyt täyttämään niitä aukkoja joita ostoliikenteestä vähennetyt palvelut ovat bussiliikenteelle aiheuttaneet nämä ovat olleet edellisen hallituksen päätöksin

uusi strategia näyttää tässäkin mielessä kyllä hyvältä

tässä ei onnistuttu

meidän on erotettava nyt tässä tämä tehtävien karsinta ja sitten normien purkaminen ja ketteryyden hakeminen sitä kautta

kuntaohjelmassa erinomaisia esimerkkejä sitran muutosagentin roolista ovat kuntien tiera oyn ja kunnan taitoa oyn perustaminen liiketoiminnan käynnistäminen sekä käynnistämisen jälkeen tapahtunut hallittu omistuksesta irtaantuminen

edustaja oinonen ne

puhemies

vaikka pohjois karjala on harvaan asuttuaon aluetta tarvitsevat myös heh toimivat liikenne yhteydet

arvoisa rouva puhemies

tässä ei todellakaan ole enää kysymys suhdanteesta niin kuin täällä useassa puheenvuorossa on väitetty että tässä suhdanteessa nämä ovat vääriä toimenpiteitä

sitten ihan vielä viimeisenä asiana esimerkkinä

tänä päivänä jo yksityishenkilö voi perustaa yrityksen ja saa samoin tein y tunnuksen mikä on esimerkki siitä miten digitalisoinnilla me pystymme purkamaan säädöksiä

energiaohjelmassa on keskitytty rakennetun ympäristön energiatehokkuuteen

kilpailun avaa tänään

tällä alueella olisin odottanut jonkinlaista roolia myös esimerkiksi pientalojen yhteydessä tapahtuvaan hajautettuun energiatuotantoon ja siellä oleviin esteisiin

arvoisa puhemies ja rinne myymällä ja nopealla työskentelyllä nimenomaan huolehtimaan siitä että pystymme saamaan mahdollisimman monia uusia toimijoita vikkelä kiinnostumaan näistä reiteistä ja etenkin pohjois karjalan alueesta jossa on tehtävää paljon huolta ja kysyntää tästä

monet ovat olleet huolissaan täällä suomi kuvasta ja näiden toimien mitä nyt tehdään vaikutuksista suomi kuvaan

sähkö tehdään siis itse ja sähköntuotannossa syntyvällä hukkalämmöllä lämmitetään alueen talot sekä tarvittava käyttövesi

kun puhun kollegoideni kanssa niin eniten ylivoimaisesti eniten ihmetystä herättää se miten euroopan talouden mallioppilaasta on tullut euroopan sairas mies

jos kaikki suomalaiset asuisivat tällä tavalla ja lataisivat sähköautonsa yöaikaan alle kahdellakymmenellä prosentilla suomen metsien vuosikas

arvoisa puhemies

viialan viilalakkauta näitä junareittejävinä hallitus lakkauttaa ne viemällä osto ostopalvelut väittää

nyt te sanotte että maaliskuun alussa lakkautetaan ja siihen mennessä haetaan uudet poimia ketä nämä uudet toimijat on jos ajatellaan suomalaista raideliikennettä laajenevaa ja leveys kun muualla euroopassa laivaerilaiset pohjoiset olosuhteet ja vaatii aivan erityistä osaamista

tänä vuonna

uskotteko te ministeri berner todella että puolessa vuodessa lähes tyhjästä pystytään laittamaan laittamaan uudet toimijat näille raiteille ja toinen kysymys on se jos niitä pystyy bear tekemään markkinaehtoisesti millä ihmeellä yksityinen yritys joka pitää ottaa vielä niistä muikkua pystyi markkinaehtoisesti niitä viemään eteenpäin

maamerkit ohjelman pohjalta syntyi onni työkirja

meidän ajattelun lähtökohtana pitää olla nyt se että julkisen talouden kyky rahoittaa nykymuotoisia palveluja on pysyvästi heikentynyt ja meidän täytyy löytää itsestämme uudenlainen ongelmanratkaisija vähemmällä pitää saada nyt aikaan enemmän

voitteko taata että maaliskuun alussa vieraan asemat eivät hiljene ja ihmiset ja yksin orpoina

eli meillä pitää olla samaan aikaan paketti työpaikoista työurien pidentämisestä ja meidän pitää kiinnittää jaksamiseen huomiota enemmän johtamisen avulla

tätä johtamisen apua tarvitaan myöskin julkisessa hallinnossa

tämä tarkoittaa sitä että kun nämä veeärrän ja ostoliikennesopimukset päättyvät itsensä vuoden vaihteessa ja dianan kanssa sovittu että he jatkaa niitä vielä maaliskuun puoleenväliin mennessä ajaa

hallitus lähtee siitä että maaliskuussa hallituksella on parempi tilanne lyödä pöytään kuin mikä on tämän hetken tilanne vähemmällä rahalla

niemelän että voisi katsoa että me saamme ja ylimenokaudeksi korvattua liikenteen siksi aikaa kunnes saamme markkinaehtoisen

eli näkymä siitä että uusia työpaikkoja on pitää olla yhtä aikaa tämän päätöksen kanssa

arvoisa herra puhemies

ostaminen myyminen ja uuden perustaminen on valtioneuvoston julkista läpinäkyvää päätöksentekoa

ennuste

mutta lähtökohtamme on se että me pystymme myöskin pohjois karjalassa ja monilla muilla alueilla tarjoamaan ihmiselle paremmat palvelut

bihacissa ovat teemoina yksin ole edes on se etteivät tähän peliin syndiä viinoo pomona maanrakoon kun näytteli tai hyvä että hallitusten tai kertonut koska aikaisemmin päivällä taas ja jussi oveen tiedottaa enemmän ja omasta omalta osaltani koen että se että avataan kilpailulle on sinänsä ja terve ilmiö muistuttavaa kääpiön prosessikaaviota se taas kerran koska se että synnyttäminen kiire ei varmasti vedessä noitia kun maaliskuun kymmenes kaakkois tiedetäänkö varmasti että joku jopa yli sen kautta tuleva toimija varmasti suostu ottaa nämä reitit hoitaakseen sitä me emme tiedä varma pääministeriä kieltäytymisten

edustaja pekonen tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä edelleenkin on yrityksillä ja ne on kirjattu tänne periaatepäätökseen strategisena velvoitteena yhtiöille